mielestäni tässä hallitus on ottanut hyviä askeleita

edustaja soini täältä jo katosi mutta olisin ollut kiinnostunut tästä eurosta irtaantumisesta koska vastaus oli sujuvasti kyllä ehkä ei mikä jättää aika paljon kysymyksiä

arvoisa puhemies

vahasalo on erittäin tärkeällä asialla ja oikealla asialla esittäessään että edellytyksiä lasten harrastustoimintaan ja kerhotoimintaan lisätään

myös eu vertailu kertoo että suomen valmiudet toimia tällaisessa tilanteessa ovat heikot

nyt olisin kysynyt ministeri virkkuselta

kysyisinkin ministeri haglundilta

itse toivoisin kuitenkin että kerhojen osalta luotaisiin myös mahdollisuuksia kolmannen sektorin toimijoiden ja kuntasektorin yhteistyölle kuten tällä hetkellä toteutuu jo iltapäivätoiminnassa

tulevaisuuden palvelurakenne perustuu joustavaan verkottumiseen kumppanuuksiin ja avainsanoja ovat publicprivate partnership yhteistyö yhteisöt ja järjestöt erikoistuminen ja työnjako sekä kuntien välinen avoin yhteistyö

minkälaisin toimin voimme vahvistaa omaa verkkojemme seurantaa hyökkäysten havaitsemiseksi ja mitä voimme tehdä että emme olisi riippuvaisia ulkopuolisesta avusta kansallisen turvallisuuden kannalta näin tärkeässä asiassa

tämä on erittäin tärkeä ja odotettu esitys ja tällä on erittäin suuri vaikutus moniin naisiin mutta nyttemmin yhä useammin myös moniin miehiin

tämän aloitteen yhteydessä olisi siis mielestäni hyvä selvittää myös sitä miten kolmas sektori voisi toimia kuntasektorin tukena kerhotoiminnan toteuttamisessa

arvoisa puhemies

vuoden alusta meillä on ollut voimassa uusi yliopistolaki joka on ollut yliopistoille myös taloudellisesti hyvin merkittävä uudistus

hyvät ja tehokkaat palvelut

pulliainen puhui laadusta niin laadusta ei tokikaan tule tinkiä mutta nyt jo useat kolmannen sektorin toimijat täyttävät iltapäivätoiminnan toteuttajina kuntien asettamat laatustandardit ja uskon että tulevaisuudessa myös kerhotoiminnassa kolmas sektori pystyy laadukkaasti toimimaan kuntien tukena jos siihen annetaan mahdollisuus

arvoisa herra puhemies

yliopistoja on pääomitettu ja niiden kassavarallisuutta kartutettu lähes miljardilla eurolla

lisäksi on myös kartoitettava kuntien tuottavuuden parantamista haittaavia säädöksiä ja tarvitaan siis myös normitalkoita

kokoomuksen eduskuntaryhmä pitää tärkeänä että hallitus on vahvasti yksituumaisena ryhtynyt työhön hyvinvointiyhteiskunnan pelastamiseksi

tässä edellä käytiin hieman debattia siitä miten asia oli mutta muistan itse lakivaliokunnassa istuneena että käytiin keskustelua muun muassa siitä miten hotellissa tapahtuva tekstiviestihäirintä luetaan onko se kotirauhan piiriin kuuluvaa vai ei

kuntauudistus ei ole epäluottamuslause kotikuntiensa eteen työskenteleville

kannatankin siis kerhotoi minnan lisäämistä ja tämän asian yhteydessä myös tämän toiminnan toteuttamismahdollisuuksien laaja alaisempaa selvittämistä

monissa kunnissa asiat on hoidettu mallikkaasti

hallitus pidensi hiljattain lahjoitusten keräysaikaa vuoden lopusta ensi vuoden kesäkuuhun saakka

harva nuori lukioon mennessään tietää mille alalle haluaa jatko opintoihin ja opinto ohjauksen merkitys on tässä erittäin suuri

itse olen sitä mieltä että tässä nyt kun tätä asiaa valiokunnassa pohditaan edelleenkin kun tämä terminologia ja määrittely mitä tuossa edustaja braxkin totesi on erittäin haasteellista olisi hyvä että jos epäkohtia ilmenee näitä sanamuotoja ja pykäliä voidaan vielä entrata oikeusministerin kanssa yhdessä sen osalta jos on tarpeen jotta laista saataisiin kerralla hyvä ja perusteltu

kuntatalouteen sekä kunta ja palvelurakenteisiin liittyvien tosiasioiden tunnustaminen on enemmän kuin välttämätöntä jotta eväät uuteen nousuun voisivat löytyä

kysyisinkin nyt opetusministeri virkkuselta

miten yliopistot ovat edistyneet varainhankinnassaan ja onko näitä tavoitteita saavutettu

miten hallitus aikoo panostaa opinto ohjaukseen nuorten opintojen etenemisen turvaamiseksi

kokoomuksen eduskuntaryhmä kannustaa hallitusta eteenpäin ja rohkaisee kaikkia kuntapäättäjiä ja kansalaisia mukaan työhön hyvinvointiyhteiskunnan pelastamiseksi

mutta toisaalta tämä aikaväli johon tätä ohjelmaa ollaan laatimassa on aika pitkä

toisissa on laadittu suoraan erillinen laki toisissa taas on vanhoja lakeja entrattu ja tehty kokoelma laeista

meillähän on kansallisesti kokemuksia myös siitä että olemme ikään kuin jälkijunassa päätöksissämme jotka on tehty jo ajat sitten ja sitten kun aika on niitä toteuttaa niin jo uusi tekniikka painaa päälle

tässä on myös yksi haaste tämän lainsäädännön osalta

pitää varautua jatkossakin siihen että vielä täydennetään ajantasaistetaan ja uudistetaan näitä lakeja ja miettiä sitten mahdollisesti tulevaisuudessa pitäisikö näistäkin muotoilla joku aivan oma lakikokonaisuutensa vainoamiseen liittyen

nuorten työllistämiseen tarkoitetun sanssi kortin osalta on kuulunut iloisia uutisia sillä sen käyttö on nyt lähtenyt varovaiseen nousuun

kortin osalta on kuitenkin ilmennyt muutamia pieniä korjaustarpeita kuten esimerkiksi se että korttiin liittyy paljon paljon yrittäjää työllistävää byrokratiaa ja jos tuki menisi suoraan nuorelle helpottaisi se työllistymisprosessia yrittäjän näkökulmasta ja lisäisi myös nuorten omaa aktiivisuutta työnhaussa

mutta kiitokset ministeriölle siitä että asia on ripeästi valmisteltu ja tässä mennään iso askel eteenpäin

arvoisa puhemies

hallitus esittää myös että yksityishenkilön yliopistolle antamien lahjoitusten verovähennysoikeutta jatketaan yhdellä vuodella

tämän uskotaan lisäävän yrittäjien kiinnostusta ja mahdollisuutta palkata nuoria esimerkiksi kesäapulaisiksi ja samalla nuori myös itse hyötyisi

yksityishenkilöiden tekemät lahjoitukset korkeakouluille tukevat suomalaista korkeaa osaamista tiedettä ja taidetta

arvoisa puhemies

sen sijaan että jalan saisi vain yhden työpaikan oven väliin tulisikin yhdellä iskulla kolme kärpästä ja todennäköisyys siihen että nuori saisi jostain yrityksestä pysyvän työpaikan kolminkertaistuisi

kysyisinkin nyt

tämä nyt käsillä oleva esitys on todellakin tuhti paketti asiaa jonka lähtökohta on selkeys ja yksinkertaisuus

onko mitään syytä miksi verovähennysoikeutta ei voitaisi vakinaistaa

kysynkin ministeri urpilaiselta ihalaisen poissa ollessa

tämän lain myötä pyritään selkeyttämään julkisia työvoima ja yrityspalveluita ja luomaan niistä mahdollisimman vähän byrokraattinen kokonaisuus

nykyäänhän tuo järjestelmä on melkoinen viidakko ja onkin tärkeää että tämän lain myötä saadaan selkeyttä ja palvelunkäyttäjille esimerkiksi yrityspalveluiden puolella syntyy toimiva ketju jossa voidaan antaa tukea aina starttirahasta neuvontaan saakka

olisin toivonut että tässä yhteydessä olisi korjattu edes yksi pieni epäkohta josta tein syyskauden alussa aloitteen

kyse oli siis siitä että transseksuaalin sukupuolen vahvistamista koskevan lain nimi olisi muutettu vastaamaan paremmin korrektia kieltä

mitä toimenpiteitä hallitus on suunnitellut lasten ja nuorten osallistumismahdollisuuksien parantamiseksi ja demokratiakasvatuksen lisäämiseksi suomessa

mielestäni tämä esitys on varsin hyvä ja tietysti edustaja mustajärvi nosti erilaisia näkökohtia joita on syytä varmasti valiokuntavaiheessa tarkastella mutta mitä tulee tuohon edustaja mustajärven mainitsemaan seikkaan että täällä on alueellisia eroja niin varmasti tämän esityksen yksi tarkoitus on että näitä alueellisia eroja pystytään kaventamaan ja että ihmiset tulevat tasapuolisesti kohdelluiksi ympäri maata eri puolilla erilaisilla paikkakunnilla

nimihän on pohjaisin käännössanasta transsexual ja siinä englannin kielessä sexual sana käytännössä on väärä

oikea olisi transsukupuolinen joka vastaisi paremmin tätä nykykäytäntöä ja tämä olisi voitu helposti tämän uudistuksen yhteydessä korjata

työllistymiseen kohdennetut toimenpiteet ovat varmasti tulevan budjetin tärkein yksittäinen asia ja on ollut erittäin hyvä huomata miten vakavasti asiaan suhtaudutaan ja miten nopeasti tilanteisiin on voitu reagoida

kun ministeri kiuru ryhtyi vastaamaan niin kysyisin sitten samalla tästä nuorten työllistymisestä sillä sen tärkein pohja toki perustuu koulutukseen ja osaamiseen

asia jota olisin halunnut kysyä ja oikeastaan olisin halunnut vahvistuksen tähän näkemykseen on se että tuleehan hallitus huolehtimaan jatkossa siitä että tuottavuusohjelmasta huolimatta valtionhallinnossa ja julkisella sektorilla löytyy harjoittelupaikkoja opiskelijoille

itse mietin sitä kun työttömän työnhakijan määritelmä tullaan muuttamaan ja laventamaan niin se on varmasti semmoinen seikka josta jatkossa sitten tilastoinnissa on syytä huomioida miten tämä muutos on vaikuttanut

tämä on erittäin hyvä tilaisuus monille uusillekin edustajille päästä puhumaan ja harjoittelemaan puhumista täällä

tässähän puhutaan itse asiassa yhteistalouden purkamisesta ja itse hieman hämmästelen mihin tätä avoliitto sanaa avopuoliso sanaa välttämättä tässä tarvitaan

ammatillinen koulutus tällä hetkellä tarjoaa hyvät valmiudet työelämää varten ja tarvittavaa osaamista mutta koulutus järjestetään aika pitkälle kouluissa ja oppilaitoksissa

ehkä tähän keskusteluun puutun sen verran vielä viime perjantain lisäksi täällä käytiin jo keskustelua siitä että sähköinen äänestyskäytäntö voi jatkossa helpottaa tätä ja sitä on syytä varmasti edistää että kun nykynumerokäytäntö on muuttunut ja tästä edustaja elomaa muun muassa totesi että pitäisi jaksaa tämä väkänenkin sinne kirjoittaa niin nykynumeroihin ei kuitenkaan kuulu sitä väkästä ja se on se ongelmakohta mikä tässä on

arvoisa rouva puhemies

monet nuoret kaipaisivat enemmän käytännönläheistä opetusta ja opetuksen uudistamista siten että oppiminen tapahtuisi nykyistä enemmän työpaikoilla

mutta tämä avoliittokysymys tässä tuo nämä ongelmat

avoliittoa ei ole määritelty täsmällisesti

subjektiivinen päivähoito oikeus jatkuu mutta sitä rajataan

onko mahdollisuutta kehittää ammatillista koulutusta siten että nuoret saisivat nykyistä enemmän mahdollisuuksia työelämäkokemukseen ja oppimiseen työpaikoilla

onko siis avoliitto mahdollinen jos on kaksi asuntoa

toki ne jotka nykyään numeroita opettelevat eivät vielä ehkä ole äänestysiässä mutta kun numerot ovat muuttuneet niin nykyään jo hyväksytään seitsikko missä on pelkästään se liekki ja viiva ja se helposti menee sekaisin tämän vanhan ykkösen kanssa jossa on siis viiva ja sitten pystyviiva

pitääkö se jollain tavalla osoittaa että on parisuhde jos on esimerkiksi samaa sukupuolta olevat ihmiset

ihan kuin lapsille laitettaisiin joku lappu kaulaan että minä olen tällaisesta taustasta tai minä olen tämmöisestä taustasta

tästä ei todellakaan ole kyse

tässä laissa todellakin on tarkoitus huolehtia lapsista ja siitä että jokainen lapsi saa jatkossakin riittävän varhaiskasvatuksen

arvoisa puhemies

toinen ratkaisu koskee tätä että eri uskontoja ja elämänkatsomustietoa voidaan opettaa yhdessä ja toinen sitten koskee tätä virsivisaa

korkeimman hallinto oikeuden keväällä antaman tulkinnan johdosta suomessa on jouduttu tilanteeseen jossa kielteisen oleskelulupapäätöksen saaneille turvapaikanhakijoille joudutaan antamaan jopa pysyviä oleskelulupia maassamme mikäli he eivät vapaaehtoisesti suostu lähtemään maasta eikä heidän kotimaansa suostu niin sanottuun pakkopalautukseen

onko nyt niin että näissä uskontoasioissa tarvittaisiin vielä jonkinlaista selventävää ohjeistusta kouluille kun tuntuu että nämä uskontoon liittyvät kysymykset vuosittain nousevat esiin

me eräällä tavoin palkitsemme oleskeluluvalla ne aiheettomat turvapaikanhakijat jotka kieltäytyvät noudattamasta lakia

ministeri räsänen on luvannut vähän korjaukseen haetaan ilmiselvää porot porsaanreikä ei pysy korjauksen tähän ilmiselvään porsaanreikään ja kun he tuntevat toi minulle etukäteen vähän väärä tieto tämän kysynkin nyt ministeriltä

kiitän osaltani näistä naistenpäivän toivotuksista ja tasapuolisuuden nimissä toivotan hyvää naistenpäivää myös kaikille miehille

arvoisa puhemies

oppilaskuntatoiminta on yksi keskeinen tapa opettaa nuorille näitä demokratiataitoja ja antaa osallistumisen kokemuksia

mutta näistä maakuntavaaleista

onko osallisuus ja demokratiahankkeiden yhteydessä pohdittu oppilaskuntien lakisääteistämistä myös perusopetuksessa mahdollisena keinona lasten ja nuorten vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseksi

todella maakunnathan ovat suomessa hyvin erikokoisia ja varmasti vaalit ovat ihan paikallaan mutta kun näin uudenmaan vaalipiirin näkökulmasta tätä pohtii niin tärkeää olisi myös jos näihin maakuntavaaleihin mennään että vaalikynnys ei nousisi kovin korkeaksi vaalikustannusten myötä

jos ajatellaan että meillä tällä hetkellä on kuitenkin uudenmaan alueella kaksi eduskuntavaalipiiriä ja keskimäärin kuitenkin kustannukset esimerkiksi uudeltamaalta eduskuntavaaleissa ovat kohtalaisen korkeat niin tämä olisi asia jota olisi varmasti hyvä tarkastella siinä yhteydessä kun siihen mennään

haluaisinkin kysyä asianomaiselta ministeriltä

miten hallitus aikoo huolehtia vastaanotettavien pakolaisten kotouttamisesta

mielestäni tässä on nyt kyse demokratiasta

tässä nimenomaan toivon että kunnioitetaan tätä maan perinnettä ja mentäisiin siihen suuntaan että demokratia toteutuu suomessa paremmin

itse olen sillä kannalla että tämä laki jota edellisellä kaudella ryhdyttiin valmistelemaan olisi hyvä saada tällä kaudella eteenpäin

nyt vaikuttaa kyllä pahasti siltä että tämä hyvä työ on torppautumassa tällä kaudella

tässä tavoitteessa mainitaan myös että sillä nykyaikaistetaan sääntelyä rakenteellisesti ja tähän nykyaikaistamiseen liittyen kysyisinkin kun hallitusohjelmassa todetaan että oikeudenhoidon palvelutasoa parannetaan digitalisaation ja uusien teknologioiden avulla ja kiireettömät asiointipalvelut tarjotaan ensisijaisesti digitaalisesti ja näin laajennetaan mahdollisuuksia ajasta ja paikasta riippumattomaan asiointiin viranomaisten kanssa

arvoisa puhemies

kyllä ilmeisesti tähän esitykseen voi olla aika tyytyväinen koska tuntuu että suurin kritiikki oppositiosta liittyy siihen että näitä hyviä toimia tässä esityksessä on tehty toistaiseksi liian vähän

kaikki ratkaisut jotka parantavat koululaisten kulkemista pyörätiet tai muut ovat erittäin tärkeitä ja säästävät rahaa myös kunnilta

mielestäni tässä tämä esitys on todellakin niin kuin täällä on useaan kertaan todettu osoitus siitä että hallituksella on reaktiokykyä ja ajantajua ja myös nopeutta

itse koen tärkeänä että nämä jyvittämisperiaatteet huomioitaisiin myös siten että sinne missä tarve on suurin voitaisiin kohdentaa runsaampi osuus

arvoisa puhemies

yhteiskunnan on talouskriisinkin aikana kyettävä pitämään huolta heikoimmistaan

arvoisa puhemies

esimerkiksi tämä alkoholin tuontiin liittyvä alkoholiveroon liittyvä asia on kyllä erittäin hyvä

ympäristöministeriön hallinnonalalla suunta ja tavoitteet ovat konkreettisia ja toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi etenkin juuri asumisen ja rakentamisen osalta osuvat oikein kohdalleen

olisin kysynyt polttoainemaksujen noususta ja sen seurauksista raskaalle liikenteelle

ehkä tässä yhteydessä on vielä syytä korostaa sitä että tullin rooli valvonnassa on erittäin suuri ja jatkossa toivon että tätä tilannetta tarkkaillaan ja mahdollisesti tehdään sitten vielä lisätoimenpiteitä verotuksen osalta

lasten ja nuorten hyvinvoinnin seuranta ja palveluiden kehittäminen on nyt erityisen tärkeää ja mahdollisiin pulmiin on päästävä puuttumaan ajoissa

onko mahdollista että meillä siirryttäisiin jonkunlaiseen verotilijärjestelmään tai vastaavaan jolla voitaisiin kompensoida näitä raskaan liikenteen nousseita kustannuksia

mutta samaan aikaan kunnille etenkin helsingin seudulla on jo jätetty uusia hakemuksia vuokra ja asumisoikeusasuntojen rakentamiseksi ja näin hallituksen toimenpiteet osoittautuvatkin jo nyt toimiviksi